eli kysymys on edelleen siitä että jos se on ymmärrettävä siten kuin puheenjohtaja sipilä on liputtanut maakuntaitsehallinnon kautta jota keskusta on ajanut vuosikymmeniä niin se tarkoittaa sitä että kuntien budjetista valtaosa menee sinne maakuntatasolle kunnilla ei ole mitään päätösvaltaa tässä järjestämisessä

perusoikeusfundamentalismi on sikäli outo ilmiö että perusoikeudet ovat kuitenkin vain lyhyt oikeuksien luettelo verrattuna mainittujen kirjojen rikkaaseen sisältöön

kun kuuntelee teidän puheitanne ja katsoo teidän esityksiänne ei nyt tässä lisäbudjetissa mutta laajemmin niin teille ovat pyhiä asioita myös esimerkiksi kuntien valtionosuuksien säästöt teille ovat pyhiä asioita maatalouden säästöt teille ovat pyhiä asioita koulutuksen säästöt

tämä asia on yksi osoitus tästä mahdollisesta tuulen kääntymisestä ja toinen osoitus mielestäni on se että parhaillaan eduskunnassa käsitellään esitutkintapakettia jolla korjataan eräitä ensi vuoden alusta voimaan tulevan esitutkintapaketin kohtia eli käytännössä tiukennetaan esitutkintapakettia ja annetaan poliisille paremmat edellytykset rikosten selvittämiseen

arvoisa herra puhemies

mutta vakavasti sanoen kyllä minun mielestäni tullin voimavaroihin kannattaa tässä yhteydessä laittaa lisäpanoksia

toinen vakavampi seuraus perustuslakivaliokunnan liian tiukasta tulkintalinjasta on seuraava

perusoikeusdiskurssin ja siihen nivoutuvien käytäntöjen kautta perusoikeuksien kupeeseen voi luonnollisesti vähitellen syntyä eräänlainen apostolien teot osio jolloin doktriini alkaa läheisemmin muistuttaa mainittujen isojen kirjojen oppeja

arvoisa herra puhemies

aivan aiheettomasti annetaan ymmärtää muun muassa edellisessä puheenvuorossa että nykyhallitus ei jatkaisi edellisen hallituksen hyvää työtä harmaan talouden ja verorikollisuuden torjumiseksi

perustuslakivaliokunnan lausunnot perustuvat luonnollisesti sen aikaisempaan tulkintatraditioon ja ennen kaikkea sen kuulemien valtiosääntöoikeuden ja julkisoikeuden asiantuntijoiden asiantuntijalausuntoihin

kun mietitään minkä suuruiset ovat ne veromenetykset valtiolle suoraan tästä rallista minkäsuuruiset ovat ne veromenetykset valtiolle esimerkiksi sitä kautta että tämä viinaralli myös heikentää ravintoloiden toimintaa niin kyllä valtion kannattaa tullin voimavaroja vahvistaa sitä kautta tätä viinarallia hillitä ja sitä kautta pienentää niitä veromenetyksiä jotka tästä viinarallista valtiolle koituvat

rajamäki oli sisäministeri ja teki näissä asioissa hyvää työtä niin hän sai tukea lähinnä muualta kuin oman eduskuntaryhmänsä ja oman puolueensa piiristä

uhka venäjän nykyistä tuntuvammasta puuttumisesta itä ukrainan tapahtumiin on ilmeinen ja vakava ja etyjin rooli tässä tilanteessa on tärkeä

kuntalaiset valitsevat ja sinne syntyvät omat elimet joissa edustaja pekkarinen teidän kotikaupunkinne jyväskylä voi olla enemmistönä ja kinnulalaisten ääni ei kuulu lainkaan

arvoisa herra puhemies

edustaja mustajärvi käsitteli omassa puheenvuorossaan tästä kertomuksesta ilmeneviä suomen vastuita jotka liittyvät tällä hetkellä yhä meneillään olevaan ja jopa pahenevaan euroopan velkakriisiin

herra puhemies

täällä jo edustaja lintilä kertoi mitä parhaillaankin eduskunnan verojaostossa tähän liittyen käsitellään ja muun muassa edustaja outi mäkelä kertoi tänään hyväksytystä lakivaliokunnan mietinnöstä jossa isketään talousrikollisen arimpaan paikkaan eli hänen lompakkoonsa

no tätähän tässä nimenomaan suomen kansa pelkää

arvoisa herra puhemies

kuten valiokunnan puheenjohtaja edustaja mattila äsken selosti tämän asian yhteydessä hallintovaliokunta on mietinnössään kiinnittää huomiota

edustaja heinonen kiinnitti aivan perustellusti huomiota siihen minkälaisia tuntuvia laskuja lankeaa suomelle ellemme onnistu tässä velkaantumisen taittamisessa ja myöhemmin pysäyttämisessä

mutta lisäresurssit eivät voi riittää jos suomalaisessa käytännössä mitä tulee käsittelyaikoihin ja mitä tulee alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohteluun on sellaisia vetovoimatekijöitä jotka merkitsevät että suomi on houkuttelevampi maa turvapaikan hakemiseen kuin esimerkiksi ruotsi

edustaja maijala suhtautui sinänsä ymmärtävästi siihen että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa meillä käytännössä tämän esityksen mukaan lievennetään näitä sananvapausrikoksia siis näitä törkeitä kunnianloukkausrikoksia ja niistä tulevia seuraamuksia

työtoimintaa työtä harjoittelua koulutusta

vastaus moi vuodon ja hoitelee ne

ajattelen nyt esimerkiksi ihan tällaista sotilaallista rauhanturvaoperaatiota jolla pyrittäisiin estämään tilanteen eskaloituminen itäisessä ukrainassa

kuka pystyi

rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeuksien korostamisen vastapainoksi on todettava että vakavien rikosten selvittämisen puutteet voivat loukata asianomistajien perus ja ihmisoikeuksia mikä on rikosten selvittämismahdollisuuksia arvioitaessa otettava huomioon

edustaja mustajärvi ei kertonut sitä miksi näitä vastuita on otettu miksi suomen hallitukset edellinen ja nykyinen miksi suomen eduskunnat edellinen ja nykyinen ovat veronmaksajien puolesta ottaneet tiettyjä riskejä jotka liittyvät euroopan velkakriisiin ja siihen että monet euroopan maat euroryhmän maat ovat toimineet väärin ovat velkaantuneet liikaa ovat käyttäneet paljon enemmän varoja kuin mihin niillä olisi ollut varaa

oleellista

mitä sitten kehysriiheen tulee niin ei ehkä ole realistista ajatella että siellä tältä osin tehtäisiin ihan uusia ratkaisuja mutta pitää olla edustaja eero lehden kanssa vähän eri mieltä tästä verotarkastuksesta

aina pitäisi edellyttää ja tarjota jotain muuta jotain tekemistä

toistuvasti

meillä amerikassa on nähty että siellä kun oikeutta käydään riidellään merkittävä osa oikeudenkäynnistä siitä saako jotain todistekappaletta käyttää onko se hankittu asianmukaisella tavalla

kiinnittänyt huomiota siihen että meillä liittyy ongelmia tilanteisiin joissa ulkomaalaiset turvautuvat toistuvasti toimeentulotukeen

edustaja tynkkynen en puhunut varsinaisista väärinkäytöksistä puhuin ongelmista kehitysyhteistyön vaikuttavuudessa ja tehokkuudessa joita vähentävät esimerkiksi vastaanottomaiden yhteiskunnalliset rakenteet niissä esiintyvä korruptio niissä esiintyvä demokratian ja avoimuuden ja kansalaisyhteiskunnan puute

keskusta kysymyksessään koplasi kuntauudistuksen ja presidentinvaalit aikamoinen poliittinen innovaatio ja sanoisin suoraan silmänkääntötemppu

oletteko te tästä samaa mieltä

jos käytäntö olotila on sellainen että henkilöt jotka ovat tulleet ensin muihin pohjoismaihin hakevat sen jälkeen turvapaikkaa nimenomaan suomessa ja jos sitä ei muuteta niin silloin mitkään lisäresurssit eivät käytännössä auta

keskusta jatkaa tätä propagandaa siitä että on se niin väärin se on niin väärin että työttömyysturvaa korotetaan työttömyysturvaa jota ei ole vuosikausiin korjattu

nyt meillä korkein oikeus tässä niin sanotussa glo hotellin huumejutussa palautti jutun käräjäoikeuteen kun se katsoi että päätekijän kuulustelu ei ollut tapahtunut oikealla tavalla

eli kun oikeusministeriön asiantuntijat joutuvat pohtimaan vasta argumentteja näille perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden esittämille kummallisuuksille he ovat joutuneet kirjoittamaan hallituksen esitykseen itsestäänselvyyden

sen jälkeen jatkokysymyksessä edustaja elsi katainen moitti yhtäältä siitä että on annettu lisäaikaa ja toisaalta moitti siitä että nyt ollaan hutiloimassa eli kiirehtimässä liikaa

valiokunta kirjoittaa mietinnössään näin

vasemmistoliitto sanoi suoraan että he vastustavat säästöjä ja kannattavat lisävelkaantumista koska uskovat sitä kautta sitten päästävän parempaan talouteen

jos tämä periaatteellinen kysymys siitä että työttömyysturva työmarkkinatuki ei saa olla korkeampi kuin nämä minimiäitiys ja vanhempainrahat on se kaikkein oleellisin kanta niin siitä loogisesti herra puhemies seuraa se että keskustan mielestä olisi parempi että olisi jätetty sitten tämä työmarkkinatuki korottamatta koska jos näin olisi menetelty niin silloin tämä keskustan ykkösasia eli se että työmarkkinatuki ei ole enempää kuin minimiäitiyspäivärahat ja vain varoa niin silloin tämä vanhempainrahat olisi toteutunut

päinvastoin nykyinen mediailmasto ja ennen kaikkea sosiaalinen media ovat luoneet lukuisia uusia mahdollisuuksia tärvellä ihmisten mainetta ja kunniaa erilaisilla valheellisilla väitteillä ja valheellisilla solvauksilla ja herjauksilla

kun koko elämäntyönsä käytännössä kehitysyhteistyön parissa sekä kentällä muun muassa tansaniassa että ulkoministeriössä tehnyt jo eläköitynyt umn virkamies käytännössä sanoi ulkoasiainvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa että keisarilla ei olekaan vaatteita niin kyllä se minun mielestäni oli aika järkyttävää kuultavaa

sen sijaan demarit vihreät esimerkiksi vastustavat säästöjä vaikka ennen vaaleja eivät kertoneet kannattavansa velkaantumisen jatkumista ja kiihdyttämistä

mitä tulee edustaja mustajärven kommenttiin niin varmasti epäloogisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia riittää senkin jälkeen kun tämä tarveharkinta poistettaisiin varmasti riittää

minä olen ymmärtänyt että keskustankin motiivi on ollut suomen etujen varjeleminen eli velkakriisin hallitseminen sen hallitsemattoman leviämisen estäminen joka suomeenkin rajusti iskiessään vaikuttaisi kielteisesti meidän talouteen työllisyyteen julkisen sektorin verotuloihin hyvinvointipalveluihin

tämä uudistus on tarpeen kun pyritään pitämään huolta siitä että kuntalaisten kansalaisten peruspalveluista koulutuksesta terveydenhuollosta vanhustenhoidosta voitaisiin mahdollisimman hyvin suoriutua kunnissa myös tulevina vuosina

meillä on eduskunta joka käyttää valtiovaltaa suomen kansan puolesta ja sitten meillä on kuten sanottu muutama valtiosääntöasiantuntija jotka tulkinnoillaan määräävät meille lainsäädäntövallan rajat

arvoisa rouva puhemies

meillähän on syntynyt suomessa rekisteri käytännössä syntyy kaikista suomalaisista koska passia haettaessa sormenjäljet annetaan eli tämmöinen passirekisteri on syntymässä ja nyt oikeusministeriön työryhmä miettii että tätä rekisteriä voitaisiin käyttää myös ainakin törkeimpien rikosten selvittämiseen

tosiasioista ei ole tosiaan tarvetta kiistellä sen sijaan erilaisten tilastojen tulkinnasta ja ennen kaikkea siitä mitkä seikat ovat vaikuttaneet minäkin hallituskautena siihen että on jouduttu velkaa ottamaan voidaan keskustella

olen halunnut virittää periaatteellisemman keskustelun

jo vuosikausia on ollut se linja esimerkiksi opintotukiasioissa ja näissä muissa että vanhempien tai puolison tarveharkinnasta halutaan eroon

tänään ovat vuorossa opiskelijat huomenna ehkä viljelijät

euroopan unionin tai euroryhmän sopimuksethan eivät edellytä sitä että jos joku maa euroryhmässä hoitaa asiansa huonosti niin muut maat ottavat vastuuta sen velvoitteista tai ottavat riskiä sen velkaantumisesta

en pidä tätä kehitystä positiivisena

on säälittävää että me joudumme tämmöisiä itsestäänselvyyksiä kirjoittamaan lakiesityksen perusteluihin jotta vasta argumentoimme niille akateemisille pohdiskeluille jotka ovat ohjanneet tämän hallituksen esityksen muuttamista perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella

jos tämä oli teidänkin motiivinne edustaja tiilikainen niin jos nyt arvioidaan että tämän velkakriisin hallitseminen ennalta vaatii myös tämän väliaikaisen vakausvälineen vahvistamista pysyvän vakausvälineen vahvistamista niin mikä on teidän logiikkanne kun sanotte että no ei me enää niissä olla mukana

minun mielestäni se edustaa sellaista ajattelua että perheenjäsenillä ei ole velvollisuutta pitää toisistaan huolta vaikka avioliittokaavassakin taidetaan sanoa että tuetaan myötä ja vastoinkäymisissä

vaikka jokainen väestöryhmä omalla kohdallaan varmasti kokee kipeästi nämä säästöt niin minä itse asiassa uskon että suomen kansa ymmärtää että nämä ovat välttämättömiä näitä säästöjä on tehtävä jotta pystymme tasapainottamaan suomen taloutta ja saamaan meidän maamme talouden parempaan kuntoon

edustaja gustafsson te ja puoluetoverinne olette mestareita kertomaan mistä ei saa säästää ja että väärin säästetty

jos esimerkiksi tämmöisiä tilastoja tehdään ilman että lainkaan otetaan huomioon sitä minkälaisia suhdannekausia milloinkin on eletty niin silloinhan tilasto on aika lailla tyhjän päällä

arvoisa herra puhemies

tämän vuoksi korostan että tämä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä oleva ponsi siitä että pitää selvittää perinteisen kehitysyhteistyön uudistamista ja vaihtoehtoja kehitysmaiden tukemiselle on todella tarpeellinen ponsi

päinvastoin euroopan unionin ja euroryhmän piirissä on lähdetty siitä että jokainen maa hoitaisi sopimusten mukaan ja vastuullisesti oman taloutensa

pääkaupunkiseudulla on huutava pula hoitohenkilökunnasta ja ymmärtääkseni yksi syy näihin ongelmiin juuri tällä alueella on se että täällä asunnot ovat hyvin kalliita sekä vuokra että omistusasunnot ja tavallisten sairaanhoita jien tai perushoitajien on aika vaikea täällä pystyä palkallaan tulemaan toimeen näissä olosuhteissa

se edustaa sellaista ajattelua että jokainen pitäköön huolta itsestään käyttäköön rahat itselleen ja yhteiskunta huolehtii muista perheenjäsenistä

sitten herra puhemies vaikka aikaa on mennyt paljon otan muutamia konkreettisia seikkoja vielä hallituksen esityksestä joka niin kuin sanottu sinänsä on hyvä mutta jossa toki on muutama seikka vielä hyvä katsoa

eli me emme ota näitä riskejä sen takia että olisimme jollain sopimuksella sitoutuneet tällaista apua tarjoamaan ja antamaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kokoomus on valmis tekemään tällä vaalikaudella välttämättömiä säästöjä jotta tämä velaksi eläminen saataisiin taittumaan ja ensi vaalikaudella loppumaan

mutta kun täällä puhutaan arvovalinnoista niin viime vaalikaudella jolloin ministeri niinistö silloinen ministeri siis täällä nykyinen kansanedustaja niinistö oli hallituksessa ja krista kiuru oli hallituksessa demarit olivat hallituksessa tehtiin säästöjä leikattiin lapsilisää leikattiin perusopetuksen lukiokoulutuksen ja taiteen perustamishankkeista leikattiin lukioverkosta leikattiin ammatillisesta koulutuksesta lisäkoulutuksesta oppisopimuskoulutuksesta ammattikouluverkosta yliopistoindeksistä aalto yliopiston lisärahasta suomen akatemiasta

suomi on maailman paras maa

tätä taustaa vasten on ymmärrettävää että suomeen suuntautuu turvapaikan hakemista jossa on sekä perusteltua turvapaikan hakemista että myös perusteetonta eli käytännössä haetaan parempaa elämää minkä toki hyvin ymmärrän mutta se ei ole peruste saada turvapaikka

arvoisa herra puhemies

toiseksi minun mielestäni näitä riskejä ei oteta myöskään solidaarisuudesta näitä vaikeuksissa olevia maita kohtaan

tämän haastavan taloustilanteen vuoksi ja nimenomaan pitkän aikavälin haasteiden vuoksi hallitus teki budjettiriihessään tärkeitä linjauksia

kimmo kiljusen kysymyksen toiseen osaan tästä harmaasta taloudesta

haluan kiittää hallintovaliokuntaa siitä että tässä yhteydessä tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja kiirehditty jatkotoimenpiteitä

kun kuuntelen tätä keskustelua niin tuntuu siltä että altiaa ei saisi myydä

ministeri kiuru olette julmistellut julkisuudessa sillä miten aiotte ryhtyä ponteviin toimiin asuntotilanteen kohentamiseksi nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja ennen kaikkea edullisempien vuokra asuntojen tuotannon lisäämiseksi joka tuotanto taitaa olla historiallisen alhaisissa lukemissa

arvoisa herra puhemies

se lyö kyllä pöytään erilaisia vaihtoehtobudjetteja joissa ryöstämällä suomen pankki ja niin edelleen osoitetaan että muka velkaannutaan vähemmän mutta käytännössä joka päivä joka istunnossa täällä te vastustatte säästöjä

arvoisa herra puhemies

keskustan vaihtoehtobudjetti korottaa tuloverotusta muun muassa lastentarhanopettajilta sairaanhoitajilta perushoitajilta poliiseilta palomiehiltä maatalouslomittajilta maatalousteknikoilta peruskoulunopettajilta ja niin edelleen

olen edustaja kanervan kanssa täysin samaa mieltä siitä että kansalaisliike urheilujärjestöt päättävät suomessa itse omasta suhtautumisestaan ja osallistumisestaan ja poliitikkojen ei pidä sitä päätöstä pyrkiä heiltä uhkaamalla painostamalla tai millään muullakaan tavoin viemään

tämä tilanne ei ole tyydyttävä ja toivon että ensi vaalikauden aluksi perustuslakivaliokunta yhdessä esimerkiksi yliopistojen kanssa järjestäisi hyvin perusteellisen ja korkeatasoisen asiantuntijaseminaarin jossa tähän ilmiöön paneuduttaisiin koska nykyinen tilanne jossa yhä useammin todetaan että hallituksen esittämä laki on vastoin perustuslakia ei mielestäni ole tyydyttävä

en ole missään enkä koskaan sanonut että presidentinvaalien laskuja meidän puoleltamme olisi lähetetty jonnekin yrityksiin maksettavaksi enkä tiedä että koskaan missään vaaleissa meidän puoleltamme ainakaan näin olisi menetelty

yhdysvallat ahdisteli onnistuneesti sveitsin muistaakseni suurinta pankkia ja sieltä onnistui paljastamaan satoja suuren luokan veronkiertäjiä

solidaarisuus on sinänsä kaunis asia ja tänäkin päivänä saksassa ja ranskassa puhutaan hyvin paljon solidaarisuudesta kreikkaa ja kreikkalaisia kohtaan

kuitenkin ne miljoonat tai jopa sadat miljoonat jotka altian myynnistä ja eräistä muistakin valtion omaisuuden myynneistä on laskettu saatavan on käytetty jo moneen kertaan

tietysti tämä hallintovaliokunnan kanta olisi voinut olla vielä terävämpikin mutta hyvä näin

oletteko todella sitä mieltä että kun nyt leikataan kaikilta niiltä ryhmiltä mistä sanoitte eläkeläisiltä opiskelijoilta työttömiltä niin on liikaa vaadittu että nekin joilla työpaikat on osallistuisivat sillä että tekisivät hitusen enemmän työtä viikossa

nyt on hyvin tärkeätä että nämä molemmat sekä tämä tuloratkaisu että nämä tehdyt rakennelinjaukset viedään jämäkästi eteenpäin ja satamaan

ei se varmasti kuoliniskua merkitse mutta meidän toivomuksemme on että lakeja säädettäessä luodaan myös silmäys eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön ja ennen kaikkea eitn ratkaisukäytäntöön

jos suomeksi yritän sanoa saman mikä edellä hallintovaliokunnan tekstissä on hienosti kirjoitettu niin kyse on siis siitä että suomessa oleva ulkomaalainen ei saa turvautua toistuvasti toimeentulotukeen

minulla ei tietystikään ole mitään heitä vastaan mutta en ole ollut milloinkaan päättämässä että suomi liittyisi sellaiseen unioniin tai sellaiseen yhteisvaluuttaan mihin liittyisi sen kaltainen solidaarisuus että jos joku elää yli varojensa niin muut solidaarisesti tulevat sitten pelastamaan ja auttamaan

sen sijaan olen julkisuudessa vahvistanut sen tiedon että eräs yritys oma aloitteisesti sopi erään lehtitalon kanssa siitä että se maksaa meidän presidenttiehdokkaamme vaalimainoksia